keskustelua ei syntynyt

elikkä kyllä yksilölliset tarpeet pitää ottaa huomioon ja meillä on ammattitaitoinen henkilöstö joka on sitä varten että miettii niitä hoidon tarpeita

tallqvist on tehnyt hyvin paljon hyvää työtä omaishoitajien puolesta ja haluan mainita myöskin omasta puolestani ministeri hyssälän joka viime kaudella omaishoitolainsäädäntöä edisti

ja vie painiketta painamalla seisomaan nousten voi pyytää

edustaja sillä

nämä neljä henkilöä ovat edustajat laukkanen andersson harakka ja huhtasaari

myönnän vielä kaksi debattipuheenvuoroa edustaja tuomioja ja edustaja salolainen sen jälkeen sitten ministereitten vastaus

arvoisa puhemies

asko seljavaara sanoi

ei pelkkä tulo ja pelkkä työtulo ole se joka tekee ihmistä hyvinvoivaksi

me tiedämme ettei suomessa pysty elämään jos ei ole riittävästi rahaa

kun meille ei varsinaisesti järjestämislakia tule niin me tietysti toimimme terveydenhuollon sisällöllisten kysymysten kautta koska meillä on sellaisia asiakasryhmiä kuten vanhukset vammaiset päihdeongelmaiset mielenterveysongelmaiset joissa tarvitaan vahvaa sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyötä

mutta kuntaministeri kiviniemen puolella on sitten puitelain muutos meneillänsä ja siinähän on jo selonteossa todettu tästä että sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyötä lisätään ja myöskin sitten tämä niin sanottu perälautapykälä eli näitä kuntia velvoittavia säädöksiä tarkennetaan ja se on todettu siellä selonteossa joka viime marraskuulla annettiin eduskunnalle

asia

sitten vielä edustajat sarkkinen ja mariin edustaja sarkkinen olkaa hyvä marin

keskustelua ei syntynyt

ja puhujalistaan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

keskustelua ei syntynyt

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

asian käsittely päättyi

asia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

yleiskeskustelu ja valiokunnan puheenjohtaja

pari vastauspuheenvuoroa

edustaja

asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies

siirtymisestä keskitettyyn työttömyysvakuutusrahaston hoitamaan perintään on sovittu hallitusohjelmassa

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

arvoisa herra puhemies

esityksessä ehdotetaan että työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin tehtäisiin muutoksen toteuttamisen edellyttämiä muutoksia

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

tässä ensiksi edustaja lindtman ja edustaja heinäluoma

nyt mennään sitten puhujalistalle kuten olen jo muutaman kerran todennut

lakiin lisättäisiin työttömyysvakuutusmaksujen määräämistä ja perimistä koskevat säännökset

muutoksenhakumenettelyä muutettaisiin

asia

työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta toimisi ensimmäisenä muutoksenhakuasteena työttömyysvakuutusrahaston työttömyysvakuutusmaksuja koskevista päätöksistä valitettaessa

tietojen saamista ja luovuttamista koskevia säännöksiä muutettaisiin siten että ne vastaisivat ehdotettuja muutoksia ja mahdollistaisivat työttömyysvakuutusrahastolle perintätehtävän hoitamiseksi tarvittavien tietojen saannin

työttömyysvakuutusrahastoa valvoisi finanssivalvonta

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

jolle perustuslakivaliokunnan wala

osittain ainoan osittain toisen käsittely esitellään päivystyksen seitsemäs osa

edustaja savola olkaa hyvä

ja sitten puhujalistalle

arvoisa herra puhemies

kiitoksia tästä keskustelusta varmasti se vielä jatkuukin mutta minä nyt palaisin tähän hallitusohjelma ja että hallitus ei sitä hallituksen esitykseen ensiksi koska tämä keskustelu meni nyt

meillä oli liian paljon laatupoikkeamia ja sitten myöskin se että meillä oli palvelutarpeen arviointi mutta ei oikeutta saada niitä palveluja

minun mielestäni tämä on erinomaisen hyvä asia että tämä asia on nyt edennyt ja jokainen puolue oli sitä halukas edistämään myös keskusta viime kaudella

kyllä tässä oli monenlaista kysymystä mutta sopii teille varmasti että minä puhun nyt ensin vähän tästä hallituksen esityksestä ja sitten mennään näihin kysymyksiin koska tämä keskustelu nyt aika lailla laajeni ja varmasti jossain vaiheessa vielä keskustellaan niistä sitten uudelleen

se oli kuulkaa aikamoinen voimanponnistus kun jouduttiin keräämään sisältä se rahoitus ja silti kaikki puolueet olivat sen kannalla ja minä olen todella ylpeä siitä

tässähän on kysymys siitä että halutaan tehostaa nykyisin käytössä olevien sijoitusriskejä ja vakuutusriskejä varten varattujen kahden eri puskurin käyttöä ja nyt ne yhdistetään yhdeksi riskipuskuriksi

sieltä se tuottaa tuottoa kun sijoitustuottoriskit me tiedämme mutta sitten nämä vakuutusriskit mitä ne erityisesti ovat ja nehän erityisesti nyt tällä hetkellä koskevat esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeitä

tuosta kela asiasta haluaisin nyt vain sen verran sanoa että omaishoidon tuki jakaantuu palveluihin ja palkkioihin ja ensin pitää olla ne yhtenevät kriteerit

elikkä niitä on niin paljon ja tietysti tekemällä jotain sille että työkyvyttömyyseläkkeitä ei tulisi niin paljon voidaan myöskin helpottaa tätä riskinhallintaa

joka tapauksessa ne palvelut jäävät sinne kuntiin ei kela palveluja järjestä ainoastaan sen palkkion maksatuksen jos siihen mennään

mutta nyt kuitenkin nämä kaksi puskuria ollaan yhdistämässä ja sitten täällä on muutakin niin kuin tuossa totesin kuten esimerkiksi finanssivalvonnalle tällaisia toimia

kun lääkehoidon kokonaisarvioinnista täällä kysyttiin niin vain totean että lääkehoidon kokonaisarviointihan on tärkeä ettei ole niitä päällekkäisiä lääkkeitä

mutta sitten arvoisat kuulijat tämä todellakin lähtee tästä nyt eteenpäin ja kuulemiset käynnistyvät ja voidaan sitten katsoa tarvitaanko siihen jotain hienosäätöä mutta hyvä jos koette että tämä on hyvä esitys

sitten vielä totean lyhyesti että meillähän on sosiaali ja terveysministeriössä käynnistymässä myös ikääntymiseen varautuminen ohjelma kestävästi ikääntyvälle suomelle jossa todella pohditaan mitä pitää tehdä että suomi voi kestävästi ikääntyä

jos nyt ajatellaan näitä sijoituksia niin lakihan sanoo että vakuutusyhtiöiden on sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti ja tätä valvoo nimenomaan finanssivalvonta sitä ei valvo sosiaali ja terveysministeriö vaan finanssivalvonta

ja sitten vielä kolme vastauspuheenvuoroa minkä jälkeen siirrymme jälleen listalle

siihenkin tuli täällä kysymyksiä

nyt kun tässä on sitten ollut näitä viimeaikaisia tapahtumia niin olen itsekin sitä mieltä että se ei näytä hyvälle

totean kuitenkin tähän sen että jokainen hallituspuolueen edustaja saa minun puolestani kehua hallituksen esityksiä ja hallituksen toimintaa niin paljon kuin sielu sietää mutta jonkinlaista suhteellisuudentajua pitää kyllä siinä olla mitä sitten meille täällä väittää

olen julkisuudessa tämänkin jo kertonut että olen antanut tehtäväksi vakuutusosastolla tehdä hallituksen esityksen ja nimenomaan näihin hallintosääntöihin sellaisia muutoksia että lähipiirikaupat on päätettävä aina yhtiön hallituksessa ja siitä on finanssivalvonnalle raportoitava koska tällä halutaan nimenomaan sitä laaja alaisempaa näkökulmaa ja myöskin sitä läpinäkyvyyttä lisätä

on erittäin tärkeää että terveyspalvelut ja erityisesti perusterveydenhuollon palvelut nostetaan nyt kehittämisen kohteeksi ja hienoa että se on tullut kaikilta myöskin teiltä hyvät kollegat

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

jokainen joka yhtään tuntee tätä asiaa tietää että perusturvahan on sitä turvaa joka on muuta kuin ansiosidonnaisuuteen perustuvaa turvaa tai toimeentuloturvaa joka on se viimekätinen toimeentulomuoto jos ei saa perusturvaa

keskustelua ei syntynyt

kyllä on ja on pohdittu myös niitä vaihtoehtoja miten me voimme varmistaa sen että meillä on riittävästi henkilöstöä niin hammaslääkäriä kuin sitten lääkäriä ja muuta henkilöstöä

meillähän on tällä hetkellä myös eläkeyhtiöiden hallintoa koskeva lainsäädäntötyöryhmä elikkä hallintosäännöksiä arvioivan työryhmän työ on tällä hetkellä käynnissä ja sen tehtävänä on arvioida kaikkia näitä hallintoon liittyviä säädöksiä jotenka meillä on työ käynnissä ja tämä että läpinäkyvyyttä nyt lisätään istuu siihen työhön

ainakin minun käsitykseni mukaan työttömyysturvan lisäksi ovat perusturvaa kansaneläkkeet takuu eläkkeet ja nämä pienimmät sairauspäivärahat ja myös pienimmät vanhempainpäivärahat

lääkäripulan suhteen on tietysti meillä aika vakava tilanne joillain alueilla mutta meillä on nyt tämä toimiva terveyskeskus hanke jossa nimenomaan sitä houkuttelevuutta siihen työhön halutaan parantaa

tässä salissa tämän hallituksen aikana on minusta käyty oikeata keskustelua siitä ja minusta keskusta oppositio on oikeassa siinä että ei voi sanoa niin että on perusturvaa kaikkien osalta nostettu

tässä on ensiksi edustaja eloranta ja sen jälkeen esittelee toisen lakiehdotuksen edustaja myllykoski

mitä muuta sen työn aikana vielä tapahtuu ja arvioidaan tarvittavan selviää aivan tämän kevään aikana

kaikkein tärkeintä tässä olisi ennaltaehkäisy

täällä peräänkuulutettiin sitä että tapaisin ministeri hautalan ja voin teille ilmoittaa että olen jo ollut hyvin etukenossa koska se aika on jo varattu

nyt minä vetoan teihin arvoisat kansanedustajat jotka toimitte päätöksentekijöinä kunnissa kiinnittäkää huomiota tähän asiaan

se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä että jos nuori on työmarkkinatuella hänellä on parempi turva kuin että hän olisi tehnyt lapsen ja olisi sitten äitiyspäivärahalla

paras hanke on yksi tapa tietysti auttaa koska saadaan laajemmille harteille myös lastensuojeluasioita ja osaamista koska lastensuojeluasiat ovat erityisen vaativaa sosiaalityötä

se vaatii todella osaamista